arvoisa puhemies

sen lisäksi harmaa talous vääristää kilpailuolosuhteita mistä kärsivät rehelliset yrittäjät ja työntekijät ja näin myös työntekijöitä altistetaan lainvastaiseen kohteluun ja heidän työeläkkeensä ja ansioturvansa eivät kerry

mainos pitää paikkansa siltä osin että vippiä saa todella joustavasti

arvoisa puhemies

ei tarvitse muuta kuin täyttää sähköpostissa tai kännykässä lainahakemus niin joustava rahoitus järjestyy arjen menoihin

harmaa talous heikentää yleistä veromoraalia kun kuutamokeikoista ja pimeästä työstä tulee lähestulkoon maan tapa ja syntyy ajatus ettei rehellisellä työllä tai rehellisellä yrittämisellä saa taloudellisesti tyydyttävää tulosta

vipeistä aiheutuneista maksuhäiriöistä tai pitkäaikaisesta velkataakasta lainanantaja yrittäjä ei asiakasta varoittele

tarkastusvaliokunta esittää harmaan talouden torjumiseksi monia keinoja niin lainsäädännön kehittämistä kuin valvonnan tehostamista

arvoisa ministeri eikö olisi kohtuullista olettaa että kunnilla olisi varmuus siitä että raideliikenne pysyy ja kehittyy etenkin silloin kun matkustajamäärät ovat kasvussa

monialaiseen ongelmaan onkin puututtava monella tavalla

miksi asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen on niin vaikeaa

toivon että näihin tartutaan mahdollisimman pikaisesti jotta harmaata taloutta saadaan estettyä

tarkastusvaliokunta toteaa aivan kuten työelämä ja tasa arvovaliokuntakin on aiemmin eri yhteyksissä todennut että harmaan talouden torjunta edellyttää laajaa viranomaisyhteistyötä eri hallinnonalojen välillä

koska poissa ovat perustunut heinonen arvoisa puhemies

valiokunta esittää myös että tuottavuusohjelman ei tulisi koskea harmaan talouden torjuntaa ja tähän esitykseen on helppo yhtyä

työ ja tasa arvovaliokunta on painottanut että tehokasta valvontaa varten valvontaviranomaisilla tulee olla laajat valtuudet tietojensaantiin toisilta viranomaisilta omien tehtäviensä suorittamiseksi